sdpn ryhmäpuheessa iloittiin siitä että tuloerot ovat kääntyneet laskuun ja väitettiin että se on ensimmäinen kerta sitten rafael paasion ensimmäisen hallituksen

jos virolainen työvoima tulee tänne tekee työtä ehdoilla millä hyvänsä on monesti hyväksikäytettyä työvoimaa ei välttämättä maksa veroja mihinkään

muistutan siitä mitä kokoomusjohtoinen akava on omassa viestissään kansanedustajalle kertonut ei ainoastaan kertonut vaan ilmoittanut että he pelkäävät että yliopistolain uudistus ei saavuta sille asetettuja tavoitteita mikäli yliopistojen perusrahoitusta ei lisätä näin siis akava

työ ja elinkeinotoimistoissa ei ole riittävästi henkilökuntaa palvelemaan etenkään vaikeassa työmarkkina asemassa olevia asiakkaita vaikka heidän palvelutarpeensa on kaikkein suurin

aiemmissa valiokuntakäsittelyissä on pohdittu näitä laiminlyöntimaksuja

eikö olisi kohtuullista että te kerrotte mikä niiden leikkauslistojen sisältö on ja että te kerrotte sen ennen eduskuntavaaleja jos niitä kerran valmistellaan

kun johonkin asiaan on joku tällainen hyvin positiivinen leima lyöty niin sitten sosiaalinen pakko kaikkien hyväksyä se yhtenä ainoana oikeana totuutena on aikamoinen

eli kun pelimerkkejä on vähemmän ja työttömyys pahenee niin kuinka te voitte puhua pitkän aikavälin rakenteellisiin ongelmiin puuttumisesta kun ette pysty hoitamaan tätä akuuttia työttömyysongelmaa

he sekoittavat markkinat ja kun ovat saaneet lyötyä osan suomalaisista rakennusmiehistä ulos työmarkkinoilta ja työttömiksi menevät itse sitten nostamaan sosiaaliturvaa ja nimenomaan suomalaista sosiaaliturvaa

minä olen kysynyt tätä monta kertaa aikaisemminkin ja kysyn nyt onko tullut joitain uusia tutkimuksia tulonjakovaikutuksista ja jos ei ole niin tämä on aika lailla puhki kulunut hokema

te jotka puolustatte tätä hallituksen esitystä huomaan että on pyydetty lisää puheenvuoroja avatkaa tämä logiikka että kuinka se päivän vähennys parantaa kuntoutettavan työelämävalmiuksia

on hyvä että nyt sekä alin että ylin laiminlyöntimaksu nousevat huomattavasti sillä tällaisista tietoisesti tehdyistä rikkomuksista pitääkin seurata tuntuva lasku ja seuraamus niin että sillä on ennalta ehkäisevä vaikutus

rehulan sosiaalista mielenlaatua

kyllä tämä yksityisen rahan perässä juokseminen ja hallintorakenteen muutos yhdessä tekevät sen että se voi olla hyvin kohtalokasta ennen kaikkea maakuntayliopistoille

tähän liittyy tämä neljän kuukauden työssäoloehto mikä sekään ei ole ongelmaton sen takia että tuossa lueteltiin niitä jotka joutuvat ongelmiin sen takia että se ehto ei täyty mutta esimerkiksi helsinkiin pääkaupunkiseudulle tuosta suomenlahden yli on tullut paljon rakennustyövoimaa ja jos nämä henkilöt ovat voineet osoittaa että heillä on ollut neljä kuukautta työsuhde voimassa täällä he ovat heti päässeet täyden suomalaisen sosiaaliturvan piiriin ja kuitenkin mitä tulee niihin työsuhteen ehtoihin ei välttämättä ole aina maksettu veroa mihinkään maahan tai osa on jäänyt kokonaan kuitenkin maksamatta niin ei ole oikein hyvä asetelma se että veropohjaa rapautetaan kierretään veroja mutta etuudet nostetaan täysimääräisinä

tiedän myöskin sen että kunnissa on jopa semmoisia virkamiehiä jotka sanovat että kannattaa ottaa ennemmin ne työllistämissakot kuin työllistää näitä vaikeassa asemassa olevia työttömiä mikä on ihan järjetöntä puhetta

kyllä tuossa lisätalousarviokeskustelussakin nähtiin se että vaikka puhutaan yhtä niin tosiasiassa kun katsoo tilastoja kivihiilen käyttö on rajusti lisääntynyt suomessa ja ei se oikein kestävä ratkaisu ole sekään

nimenomaan helsingin kaupungilta saatiin tästä tilanteesta viime kaudella erillisselvitys joka on työelämä ja tasa arvovaliokunnan kokouspapereitten liitteenäkin vielä

yksittäisten määrärahojen lisääminen tipoittain kesken vuoden ei enää riitä vaan työllisyyspolitiikan suunnan muuttaminen aidosti aktiivisen työllisyyspolitiikan suuntaan edellyttää kaikkien keskeisten määrärahojen lisäämistä mukaan lukien työllisyysperusteiset investoinnit henkilöihin kohdistuvat määrärahat sekä työ ja elinkeinotoimistojen toimintamäärärahat

tässä yliopistojen välisessä kisassa voi käydä niin että resurssit opiskelijat ja opettajat keskittyvät vain harvoihin yksiköihin ja silloin se tietää sitä että monen maakunnallisen yliopiston itsenäinen taival voi olla päättymässä

tämmöisillä kysymyksillähän saa huonossa ilmapiirissä helposti rasistin maineen mutta rasismille kasvatetaan kyllä otollinen kasvualusta sillä jos tämäntyyppisen työvoiman käytön ja hyväksikäytön annetaan tapahtua suomen rajojen sisäpuolella

en oikein näe mitään etua siinä että suomi on eussa apukoulun priimus ja eu on maailmassa sama kun samaan aikaan löytyy hyvin vahvoja talous ja teollisuusmahteja jotka ovat myöskin rajuja saastuttajia mutta ne eivät ole mukana tässä järjestelmässä

kyllähän tässä on kyse myös siitä mikä on ammattien kiinnostavuus arvostus ja myöskin palkkaus ja mitkä mahdollisuudet kunnilla on sitten kilpailla tulevina aikoina työvoimasta

kunnat ovat tosissaan ahtaalla ja ne eivät pysty suunnittelemaan läheskään aina pitkäjänteistä työllistämistoimintaa niin että se olisi kaikkien kohdalla mielekästä

tuo on aivan totta että keskustalaiset kansanedustajat moittivat ministeri berneriä maakunnissa niin että minua ujoa oppositiomiestä ihan hirvittää ja täällä salissa puheet ovat sitten aivan toisenlaisia

herra puhemies

sen lisäksi pitäisi hallinnonaloittain katsoa että niiden määrärahat kohdennetaan tavalla joka tukee työ ja elinkeinoministeriön toimintaa kokonaistyöttömyyden alentamiseksi

joka tapauksessahan tämä koko operaatio on islannin ilmatilan valvontaoperaatio johon suomi lähtee mukaan ja on sellaisena koko ajan pysynytkin

on erityisen huolestuttavaa että nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen vaarantuu liian alhaisen määräraharesursoinnin vuoksi ja nuorten yhteiskuntatakuun kai pitäisi olla se hallituksen kärkihanke

siinä seudullisten toimijoitten ja maakunnan yhteistyöllä saimme pelastettua junayhteyden ja myöhemmin tehtiin päätös koko rataosuuden sähköistämisestä ihan sinne sellutehtaan alueelle asti

mielenkiintoinen oli tämä perussuomalaisten kynnyskysymys

jos kerta halutaan ihan aidosti sitä että maakunnallinen näkemys välittyy kehitystyöhön ja myöskin tänne helsinkiin niin mitä logiikkaa on sitten siinä että kaikista tehokkain alueellisen kehittämisen työkalu maakunnan kehittämisraha on ajettu aivan minimiin

he ilmoittivat että yksi painava syy siihen että he hyväksyvät islantiin lähdön on se että voidaan harjoitella ilmaista tankkaamista

tämä istutusista

se on päivänselvä asia

minäkin olen tällaisen kansankapitalismin kannattaja

ovatko suomalaiset koneet harjoitelleet aiemmin ilmassa tankkaamista esimerkiksi yhdysvaltalaisten koneitten kanssa ja jos ovat niin mikä lisäarvo tässä islanti operaatiossa tulee sitä kautta

jokainen joka on ollut maakunnallisessa kehittämistyössä mukana jollain lailla tietää ja tunnustaa sen että sillä rahalla suhteessa volyymiin on saatu kaikkein eniten aikaan ja myöskin isoja maakunnallisia hankkeita vireille ja jalkeille ja myöhemmin toteutettua

arvoisa puhemies

jätin myös kaksi muuta aloitetta

ministeri berner kun teidän linjauksenne ovat niin huolestuttavia niin voitteko antaa takuun siitä ettei tämän kemijärven junayhteyden eteen synny uusia uhkia

toisessa edellytetään poliisin resurssien turvaamista harvaan asutuilla alueilla ja toisessa petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamista asianmukaisessa aikataulussa

mutta tämän omistamisen ja vahvan taloudellisen intressin ja vahvan julkisen vallankäytön välillä pitää olla sidokset selvinä niin että tämä asetelma on kaikkien kannalta läpinäkyvä ja että intressejä voidaan sitten hyvin monipuolisesti arvioida kaikkien kansalaisten toimesta

missä ovat ne rahat missä ovat ne koulutuspaikat miten te kykenette tähän huutoon vastaamaan kun juuri kerroin että tilastojen mukaan työ ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan nuorisotyöttömyys pahenee koko ajan

ei tätä rajausta islannin operaatioon osallistumiseen tehty suinkaan vasemmistoliiton vaatimuksesta vaan sen teki naton pääsihteeri

on aivan selvä myöskin se että ministeriöt ministeriöitten putkiohjaus tulee vahvistumaan ja se tapahtuu nimenomaan maakunnallisten liittojen ja maakunnallisen näkemyksen kustannuksella ja siihen on olemassa jokaisessa ministeriössä erittäin hyvät työkalut tulosneuvottelut ja niihin liittyvä resurssiohjaus

ja minun mielestäni naton pääsihteeri ei ainakaan vielä ole vasemmistoliiton jäsen ja jos on niin silloin on kyllä syytä huoleen

eilen sain puhelun lapista tarkemmin en kehtaa paikkakuntaa sanoa pienellä paikkakunnalla kaikki tuntevat toisensa

edustaja tuppurainen viittasi neuvostososialismin kaatumiseen mutta siitä ei seuraa mitään sellaista loogista johtopäätöstä että tämä nykyinen täysin rajoittamaton riistokapitalismi takaisi ne perusoikeudet jotka neuvostososialismissa tai vastaavassa järjestelmässä eläneet menettivät

mutta kyllähän minusta tämä on kuitenkin selvä että esimerkiksi lasten vanhempien ja puolison omistuksesta syntyy myöskin ministerille aivan yhtä lailla taloudellinen intressi kuin omasta omistuksestaankin

äskettäin humalainen henkilö oli ajanut auton metsään soittaja hälytti hätäkeskuksen ja poliisin mutta apua ei lopulta tullut lainkaan paikalle

ja minusta on täysin selvää että siinä suhteessa tätä kokonaistilannetta ja kokonaisarviointia tehdessä tämä omistus tulee jatkossa ottaa huomioon

silloin kun suomessa otetaan pontevasti kantaa ukrainan tilanteeseen kannattaa kyllä kysyä sitäkin mitkä ovat ne niin sanotut länsimaiset arvot jotka yhdistävät nykyiset ukrainan valtaapitävät ja suomalaiset

jokaisella kansalaisella on kuitenkin velvollisuus auttaa lähimmäistään mutta kuka uskaltaa varsinkaan vanhempi henkilö mennä humalaisen ja mahdollisesti huumeita ottaneen arvaamattomasti käyttäytyvän henkilön lähelle vaikka tarkoitus olisi kuinka perusteltu

nehän jotka ovat esimerkiksi hallintoneuvoston jäseninä olleet joskus tai ovat nyt joutuvat tekemään itse hallintoneuvoston jäseninä sisäpiiriläisilmoituksen omista ja perheenjäsentensä omistuksista ja sidonnaisuuksista ja siinä mielessä on aika nurinkurista kun katsoo sitä minkälaista valtaa hallintoneuvoston jäsenet käyttävät tai paremminkin eivät käytä

itse en ainakaan tunne kauhean paljon yhteenkuuluvaisuutta jonkun oikean sektorin tai svoboda puolueen kanssa

tällaiset puhelut ovat valitettavan yleisiä ja ihmettelen kuinka erilaisessa maailmassa näistä asioista vastaava vastuuministeri ja kansalaiset elävät

he joutuvat paljon tiukemmin ilmoittamaan myöskin läheistensä sidonnaisuuksista kuin sitten ministeri joka voi päättää valtavan isoista asioista ja kuitenkin on mukana prosessissa jossa saapi tietoa paljon ennemmin kuin moni muu saa

tässä julkisuuslain tulkinnassahan on kyse paitsi yksittäisistä asiakirjoista myös äärimmäisen tärkeästä periaatteesta ja jos te sanotte kerran niin että kaikki oleelliset asiat ovat olleet jo julkisia niin mitä salaamista siinä sitten on

se millä saadaan yksityinenkin pääoma kiinnostumaan esimerkiksi teollisuussijoituksista suomessa on se että valtio näyttää esimerkkiä

kerta toisensa jälkeen vastuuministeri on vakuuttanut tässä salissa että asiat ovat kunnossa ja joka puolella suomea turvallisuuspalvelut pelaavat

vielä ministeri urpilainen tästä väistyvän takaajan vastuusta

meillä oli viime syksynä ainutlaatuinen mahdollisuus siihen että valtio olisi ottanut aktiivisen omistajapolitiikan roolin houkutellut myös muita sijoittajia mukaan ja tehnyt sen saman mitä tehtiin ranskassa

siitä asiasta minä olen vahvasti eri mieltä niin kuin ovat kyllä aika monet kansalaiset jotka tietävät minkälaista elämä on tuolla harvaan asutuilla alueilla

eli jos sen ensimmäisen pääomapanostuksen ja sitten tämän takuupääoman välissä valtio joutuu taloudellisiin vaikeuksiin niin eihän siinä tilanteessa ole mitään mieltä että se vaikeuksiin joutunut maa maksaa takuupääomaa ja sitten saisi samaan aikaan evmltä taloudellista tukea

eihän sitäkään oleellista tietoa ole sanottu vielä virallisesti missään vaan tämä valtiovarainministeriön salaamispäätös koskee myöskin näitä sopijaosapuolia ja kyllä se nyt kiinnostaa tämmöisessä tilanteessa kun eletään yhä syvenevää rahoituskriisiä ja pankkikriisiä ketkä suomen sopijakumppanit ovat

kolmannessa aloitteessa esitän että petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvausten maksamiseksi varattu määräraha mitoitettaisiin oikein jo varsinaisessa talousarviossa

omistus on täysin myyntivaltuuksin

siitä huolimatta kunnan päättäjistä puolet vänkäsi vielä vastaan ja yritti väkipakolla lakkauttaa pelkosenniemen kunnan itsenäisyyden

ja jos se näin on niin silloinhan eliminoituu tämän vaikeuksiin joutuvan maan vastuu siinä kun se saapi evmltä tukea

vuosi vuoden jälkeen petokorvaukset tulevat myöhässä ja määrärahaa joudutaan lisäämään jälkikäteen tipoittain

tietenkin on päivänselvä asia että jos otetaan etyjin tarkkailijat tai vastaavia ryhmiä panttivangeiksi ja kiristetään niillä sellaiseen ei pidä lähteä koskaan mukaan mutta kyllä minä näkisin hyvänä sen että suomi osaa ja ymmärtää pysyä taloudellisista pakotteista ulkona eikä ota osapuolen roolia koska suomi ei tuossa kiistassa ole mikään osapuoli vaan sovittelijan ja rauhanrakentajan roolin

ja tähän liittyy kysymys kun teillä on ilmeinen talouspaniikki päällä tingitte hallitusohjelman tavoitteista toinen toisensa jälkeen että minkälaisia myyntisuunnitelmia teillä on tämän valtion solidium yhtiön alla olevien omistusten suhteen

porotalous elää jo muutenkin ahdingossa eikä se kaipaa yhtään uutta lisärasitusta hallinnollisen kankeuden tai epäasianmukaisen määrärahabudjetoinnin vuoksi

tällä hetkellä kuitenkin kun se itsenäisyys säilyi kunnan talous on paljon paremmalla tolalla kuin yhdelläkään naapurilla

mutta niin kuin sanoin niin se myöhempi muotoilu ettei saman muotoisena enää sitä ongelmaa ole pitää paikkansa mutta kokonaan tämä väistyvän takaajan ongelma ei ole poistunut tässä

tässä asiassa voitaisiin toimia niinkin että etukäteen ilmoitettaisiin vaikka lakia ei muuteta että kunnan päättäjät sitoutuvat siihen enemmistön kantaan

petoeläinkorvausten kokonaismäärärahatarpeen voi ennakoida nykyistä paremmin jo varsinaisessa valtion talousarviossa sen valmistelussa sillä sama ongelma toistuu vuosi vuoden jälkeen

mutta arvoisa puhemies jälleen kerran me käsittelemme täällä eurooppalaisen pikavippifirman luomista ja tämä eurooppalainen pankkitukilinko on yksi askel yltiöliberalistisen talouskurimuksen ja liittovaltiokehityksen tiellä

nyt on syntynyt tilanne että suuryritykset jakavat jättiosinkoja samaan aikaan kun tulostentekijät elikkä työntekijät saavat kenkää

periaatteessa kannatan kyllä sitä että hyvinkin paljon enemmän kansanäänestyksiä voitaisiin järjestää hyvinkin erityyppisistä asioista

olemme siirtyneet yksittäisten jäsenmaiden tukemisesta pysyvään mekanismiin ja meistä on tullut luxemburgilaisen pankin asiakkaita ja ei kaikki tähän pysähdy

ministeri urpilainen teidän johtamassanne ministeriössä valtiovarainministeriössä tehtiin lainvastainen kreikka vakuussopimuksen salaamispäätös ja kun te huomasitte että se on lainvastainen teille tuli kiire oikoa sitä päätöstä

seuraava vaihe on se että vakausmekanismin hyväksymisen jälkeen tulee talouskurisopimus ja sen jälkeen euroopan unioni tulee jäsenmaitten sosiaali eläke ja työmarkkinoitten sektorille ja yhdenmukaistamaan sitä ja taloutta ei voi yhdenmukaistaa jos tämä joka haluaa yhdenmukaistaa ei sitten ota osaa näiden sektoreitten päätösten tekemiseen

erityisesti tässä kohtaa kun muistelee viime kauden surullisinta hallituksen esityksen käsittelyä toivoo että otettaisiin asiantuntijat mukaan lakien valmisteluun

pääministeri katainen te sanoitte puheessanne että suomen menoleikkaukset eivät johdu siitä että olemme osallistuneet lainoitus tai lainantakausoperaatioihin kriisimaissa

ministeri guzenina richardson te lopetitte tuon ensimmäisen puheenvuoronne sanoihin

pääministeri kiviniemi te sanoitte puheessanne että suomalaiset yritykset opetettiin vaikeasti valvottavan virolaisen vuokratyön käyttämiseen ja tämä oli lähihistorian suurimpia karhunpalveluksia yhteisille työmarkkinoille

ja kun osakin näistä yhteisistä eurovastuista realisoituu niin hallitusohjelman talouslausekkeet velvoittavat lisäleikkauksiin ja veronkorotuksiin

savukoski ja pelkosenniemi kaksi pientä kuntaa ovat kautta aikain turvautuneet yhteiseen kansanterveystyön kuntayhtymään ja näistä kunnista on asioitu sitten entisessä kemijärven aluesairaalassa nykyisessä sairaala lapponiassa ja siitä eteenpäin rovaniemelle

heillä olisi ihan aito halu vaikuttaa siihen että suomessa tehtäisiin ihan oikeasti toimiva aselaki joka ei menisi älyttömyyksiin mutta kuitenkin toivon mukaan ennalta estäisi uusien murhenäytelmien tapahtumisen suomessa

sitä informaatiosotaa on monenlaista ja minä kyllä olen hämmästellyt ja osin kauhistellut sitä tapaa ja volyymia millä suomalaisten mielipiteitten muokkaus natolle myönteiseksi on käynnistetty ja väitän että se on hyvin pitkälle organisoitua suunnitelmallista toimintaa

oppositiossa tuntuu olevan käynnissä kasvuntappotalkoot

vuokratyötä käytetään sen takia että sitä on tavattoman vaikea valvoa

annatteko te sitten varman lupauksen siitä että jos näissä itä lapin kunnissa tai vastaavissa seutukunnissa ja vastaavilla alueilla suomessa pystytään vastaamaan palvelutarpeeseen vähintään yhtä hyvin kuin tähän asti niin te ette lähde runnomaan kuntien pakkoliitoksia ylhäältä alas sanellen ainoastaan ideologisista syistä

edustaja soini mainitsi ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja puskovin ja hän on yksiselitteisesti todennut että mitään suomeen kohdistuvaa uhkaa ei venäjän suunnalta ole

tässähän on kyse siitä että pankkiirien holtittoman sijoituspelin seurauksena euromaista tehtiin sairaita ja sitten tehtiin sairaala eli tämä evm ja kreikasta tehdään ruumis ja sitten sitä aletaan elvyttää ja turhaan kreikassa kansa ei ole kaduilla

sitä kun herää aamulla kolmen aikaan hyppää autoon ajaa lentokentälle ottaa ensimmäisen koneen täällä päässä lentokentältä ajaa kipin kapin eduskuntatalolle ja menee suoraan jonottamaan tuntikausiksi puheenvuoroa niin saapi heti keulilta puheenvuoron

sen lisäksi venäjän joulukuun lopulla hyväksytyssä sotilasdoktriinissa ei mainita suomea sanallakaan mutta nato sotilasblokkina siellä mainitaan

kaikista ikävintä tässä minusta on se että tällä viranomaiskoneisto siirtää omaa vastuutaan kolmannelle sektorille

tällaisella taloudellisella miehityksellä luodaan valitettavasti pohja sille että voi olla että hyvinkin kansallismieliset ääriliikkeet saavat jalansijaa ja eurooppa tulee elämään tämmöisessä pysyvän epävakauden tilassa hyvin pitkään

ja jos haetaan positiivisia avauksia niin ilolla kyllä tervehdin taannoista eduskunnan puhemiehen avausta johon sisältyy myös se että suomeen pitää perustaa arktisen ministerin pesti

ja se on aika hankala tilanne kun ajatellaan että nämä ampuma asekouluttajaksi nimetyt käyttävät kyllä hyvin suurta valtaa siinä kuka voi aseita hallussa pitää käyttää ja millä tavoin

kyseessä on suomen suurin rakennustyömaa ja meininki on niin kuin villissä lännessä